arvoisa puhemies

se on iso ratkaisu ja nimenomaan kun kansallispuistoon päädytään suojelutarkoituksessa se on suuri periaatteellinen linjaus ja silloin tämän periaatteen kanssa joudutaan keskustelemaan ja ottamaan kantaa

jos ajatellaan nyt tätä käsiteltävänä olevaa ehdotusta niin tähän periaatteeseen ollaan tuomassa sellaisia lisärakentamisen elementtejä jotka muodostavat jonkinlaisen prejudikaatin kuitenkin suomessa myös muille mahdollisille tuleville toiveille hankkeille joita kansallispuistoon rakentamisen näkökulmasta tulee

ei kukaan pysty sen jälkeen kun eduskunta säätää lain että voidaan rakentaa laajentaa hotellirakennusta kansallispuistoon vakuuttamaan että tämä ei ole esimerkki vaan tämä on esimerkki ja siihen tullaan viittaamaan jos tällaisia tarpeita hankkeita on

pallas yllästunturin kansallispuistoalueen kehittäminen on tärkeä asia mutta on kuitenkin muistettava että tuo alue on kehittynyt ehkä kaikkein suotuisimmin kaikista kansallispuistoista näillä nykyisilläkin olosuhteilla

ihan lyhyesti

mutta joka tapauksessa tämän tutkimuksen perusteella valiokunta päätyi nyt siihen että näiltä ulkomaalaisilta yrityksiltä kuitenkin vaikka niillä ei ole kotipaikkaa suomessa tulevaisuudessa pitäisi vaatia että ne suorittavat lähdeveron riippumatta siitä että niillä ei siis ole kotipaikkaa suomessa

niitä kaikkia asioita ei ole käsitelty mietinnössä yksityiskohtaisesti mutta kuitenkin tämä ajattelu pitää sisällään koko tämän rekisterikentän ja sen suoraan sanottuna aika huonon kunnon

näiden rekisteritietojen antamisen ja antamatta jättämisen saattaminen rikosoikeudellisen prosessin kohteeksi on nyt kuitenkin tässä mietinnössä otettu esille

mutta ed

kalmarin puheenvuoro oli sekä hyvä että oikea

se on tärkein elinkeinopoliittinen toimi koko pohjois suomelle ja tärkeä ympäristö ja ilmastopoliittinen tavoite toteutuu tämän hankkeen kautta

nyt kaikki hyödyt jäävät saavuttamatta ja sitä rataa tehdään kuin tippakannulla niin ettei siinä ole siis mitään järkeä

ihan lyhyt kommentti

minusta oli välttämätöntä että valiokunta siihen puuttui koska sellainen sormien läpi katsominen ette me emme olisi reagoineet tähän yksittäiseen tapaukseen ei kyllä valiokunnan mielestä olisi lainkaan ollut mahdollista

nythän me pyydämme vielä että hallitus keskuudessaan selvittää antaako tämä aihetta joihinkin jatkotoimenpiteisiin joihin ei tietenkään eduskunta eikä tarkastusvaliokunta voi ryhtyä

mitä tulee it ja sähköisten palvelujen ongelmiin niin kyllä voi sanoa että sen asiantuntijakuulemiskierroksen jälkeen joka oli erittäin laaja murheellisena saattoi todeta että kaikki asiantuntijat yksimielisesti sanoivat että me olemme rakentaneet tähän maahan sellaisen terveydenhuollon sähköisen tietojärjestelmän joka on kertakaikkisesti täysin susi

se ei pysty keskustelemaan toisten tietojärjestelmien kanssa eikä sen toimimattomuuteen ole liittynyt tietosuojaan kuuluvia lainsäädännöllisiä syitä

varmasti niilläkin on ollut tietyissä asioissa merkitystä mutta jos esimerkiksi puhutaan kaikkein suurimmasta ongelmasta valtion ja kuntien järjestelmien keskenään seurustelemattomuudesta niin sehän on se valtavan suuri asia

sen takiakin tarvitaan tämä lainsäädännöllinen perusta ja valtion viranomainen joka ryhtyy toteuttamaan tätä sähköisen tietojärjestelmän yhteensovittamisasiaa

tällaiset tehtävät eivät sovi ministeriöille siis operatiiviset toimintatehtävät mutta varmasti valtiovarainministeriö on se ministeriö jonka tulee järjestää tämä viranomaistehtävä suomessa joihinkin käsiin ja eduskunnan täytyy säätää laki jossa edellytetään että nämä tietojärjestelmät voivat tulevaisuudessa puhua toistensa kanssa

nyt hallitus on käynnistänyt tämän lain valmistelutyön ja nyt me annamme täältä vaan hallitukselle lisää tukea ja tiettyjä perusteita minkälaisille asioille joka tapauksessa tuo lainsäädäntö pitäisi rakentaa

mitä tulee tuottavuusohjelmakeskusteluun niin itse asiassahan valiokunta ei ottanut kantaa mihinkään muuhun kuin siihen että tämän tuottavuusohjelman jota on toteutettu vuosia taisi alkaa lipposen jonkun hallituksen aikana nimi on harhaanjohtava koska sillä tähdättiinkin henkilötyövuosien vähentämiseen

kun silloiset hallitukset aivan oikein näkivät että on tämä suuri eläköitymisbuumi alkamassa niin silloin on järkevä katsoa miten voidaan rationoida myös valtion ja yleensä julkisessa hallinnossa suoritettavia tehtäviä

sen avuksi oli tarkoitus suomessa tulla tämä sähköinen tietojärjestelmä ja it palvelut

niin kuin meille kerrottiin on sairaaloita joiden sisällä on kymmeniä erilaisia toistensa kanssa keskustelemattomia tietojärjestelmiä niin että kun potilas siirtyy osastolta toiselle osastolle joudutaan ne tiedot naputtamaan manuaalisesti ensinnä paperille ja menemään sinne toiselle osastolle ja naputtamaan sen tietojärjestelmiin sisään

nyt kun on tämmöinen valtion tuottavuusohjelma niin monet vielä erehtyvät luulemaan että nyt valtio kantaa huolta tuottavuuden kohottamisesta mutta tällä ohjelmallahan sitä ei tehdä

on tärkeää että julkisessa hallinnossa lisätään tuottavuutta parannetaan tuottavuutta parannetaan palveluja ja tehdään järkevämmin töitä mutta tällä tavalla se ei toteudu

tällä lyödään korville tätä itse tuottavuutta ja tämä henkilötyövuosien vähentämisohjelma tavallaan pelaa väärään maaliin ja väärällä otsikolla

lopuksi puhemies haluaisin todeta että useissa tapauksissa myös tämä ulkoistaminen josta ed

muistan että kun eduskuntaan tuli autorekisterikeskuksen puhelinvaihteen siirtäminen akesta yksityiselle niin lain perusteluissa jo kerrottiin että se maksoi kuitenkin noin miljoona euroa vuodessa enemmän kuin mitä aken suorittamana tuo tehtävä

mutta se miksi se jouduttiin tekemään akessa tätä ei siis tarkastusvaliokunta ole käsitellyt se oli silloin valtiovarainvaliokunnassa johtui asiantuntijalausunnon perusteella siitä että tämä valtion niin sanottu tuottavuusohjelma edellytti että he vähentävät tietyn määrän työpaikkoja ja kun he eivät pystyneet mistään muusta vähentämään niin vähensivät puhelinkeskuksen pois ulkoistivat sen mutta se maksoi enemmän ulkoisena palveluna ja sekään ei tuntunut hirveän järkevältä

yksinkertaisesti valiokunta yksimielisesti tuli siihen tulokseen että nykyisen kaltainen tuottavuusohjelma joka tarkoittaa henkilötyövuosien vähentämisohjelmaa ei paranna tuottavuutta useissa tapauksissa se lisää valtion kustannuksia

hallituksen verolinjasta on pakko todeta se että sekä sen ajoitus sen kohdentuminen että sen mitoitus kyllä on pakko todeta olivat vääriä

ministeri katainen te olette ollut myös sitä mieltä että työn verotusta pitää alentaa mutta pääoma ja osinkotulojen verotusta voitaisiin samanaikaisesti harkita korotettavaksi

sen takia me totesimme että sen muotoisena kuin sitä nyt toteutetaan sitä ei kannata jatkaa vaan pitää pyrkiä aitoon tuottavuuden kasvattamiseen myös julkisella sektorilla ja se on hyvä tavoite

ja myös työtulojen vähennystä kun ryhdytään toteuttamaan niin se olisi kyllä ollut parempi ajoittaa lähemmäksi tulopoliittisen ratkaisun tekemistä

sanon sitten ministeri vehviläiselle ja hallitukselle muutoinkin että ei kyllä kymmeneen vuoteen ole ollut perusradanpidon ja tienpidon mutta ennen kaikkea radanpidon kannalta näin alimitoitettua budjettiesitystä täällä käsiteltävänä kuin nyt

ruotsissa tehtiin tyyppihyväksytyt kassakoneet ja se on selvästi ollut kuitenkin pieni tärkeä osa tässä ketjussa jossa mennään

nyt tämän lausuman perusteella samalla kun tehdään talousarviolain muutosta on kuitenkin tulkittu olemassa olevaa lainsäädäntöä järkiperäisemmin että tämä eduskunnan antama lainapäätös katsotaan valtuutena ja näitä transaktiokustannuksia ei tarvitse enää hankkia

toinen on että alkoholin tilaukset pitäisi saada niin sanotulla ostonumerolla jonka jokainen ravintoloitsija tilatessaan alkoholeja joutuisi antamaan

tämä on näiltä osin erittäin huono ja lisäbudjeteilla on todellakin vaikea toteuttaa järkevää liikenne ja infrapolitiikkaa suomessa

se on verottajan tulevaisuuden tarkastuksen kannalta äärettömän tärkeä yksityiskohta

sen varaan ei saa rakentaa

tällä voi sanoa on jo hankittu kymmeniä miljoonia euroja isänmaan käyttöön säästetty menoja

tässä asiassa hallitus kuunteli eduskunnan kantaa

valtiovarainvaliokunnan entinen puheenjohtaja olavi ala nissilä pakkasi sanomaan että tämä kehysbudjetti on vientituote suomelta maailmalle

me teetimme tämän tutkimuksen lähetimme sen valtiovarainministerille hallitukselle tiedoksi toimenpiteitä varten ja nyt me olemme saaneet tietää että valtioneuvosto on ryhtynyt toimenpiteisiin

mutta sen kyky toimia laskusuhdanteessa silloin kun kaikki julkiset investoinnit lasketaan menoiksi niin kuin tässä meidän kehysbudjetissamme on rakenteellinen virhe

vaikkapa meillä ei ollut suuria asiallisia ongelmia tuloennusteissa niitä saatettiin pitää uskottavina ja hyvin tehtyinä niin kuitenkin siellä oli asioita jotka edellyttivät muutoksia ja korjaamista

ja tätä virhettä mielestäni pitäisi korjata

näin valtiovarainministeriö on tehnyt

on pakko sanoa että nyt istuva hallitus on jatkanut it ja sähköisten palveluiden ongelmakenttää jolla meidän julkisten palveluiden tuottavuusongelma sen kun vain kasvaa

mehän olemme kiinnittäneet huomiota siihen että tämä valtion tase ei anna oikeaa kuvaa suomen valtion tosiasiallisesta taloudellisesta asemasta ja tilasta ja kuitenkin taseen pitäisi se antaa

on käytetty satoja miljoonia euroja varoja it järjestelmien ja sähköisten palveluiden tuottamiseen mutta koko ajan on menty huonompaan suuntaan

nyt me uskomme ja luotamme siihen että kun tämä talousarviolain muutosprosessi on menossa niin tämäkin asia tulee saamaan paremman muodon

itse asiassa voi sanoa että on syntynyt aikamoinen svoboda ministeriöiden välille kuntien ja hallituksen tai valtion välille kuntayhtymien ja kuntien välille ja sitten täällä vielä eri osastojen välille

jos joku ulkopuolinen lukee tai vaikkapa kansanedustaja lukee budjetin liitteenä olevan valtion taseen niin senhän perusteella suomi on suoritustilassa jota se ei kuitenkaan siis ole

tässä herra valtiovarainministeri ja sosiaali ja terveysministeri on kyllä myös nyt todellakin suuren suuren muutoksen ja murroksen paikka

toisin sanoen valtion tase ei kerro sitä varallisuutta joka valtiolla kuitenkin on tämän oman taloudellisen asemansa taustana

sen paremmin näkyviin saattaminen myös budjetin yhteydessä on eduskunnan kannalta tärkeää mutta myös tavallisten kansalaisten kannalta tärkeää

minä uskon että näillä kannanotoilla kun eduskunta ne yksimielisesti tekee ja nämä ovat voimakkaita kantoja isoissa asioissa on vaikuttavuutta

arvoisa puhemies

tavoitteet eduskunnan budjettivaltaa ja päätöksentekoa palvelevasta tilinpäätöskokonaisuudesta ovat yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen osalta jääneet vielä toteutumatta

eduskunnan on välttämätöntä saada tietoa valtiontalouden tilasta kehityksestä ja riskeistä sekä ennen muuta toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista

vaikuttavuustietojen esittäminen valtion tilinpäätöskertomuksessa ei ole kuitenkaan parantunut edellisvuosista vaikka valiokunta on toistuvasti huomauttanut asiasta

eduskunta edellyttää että hallitus asettaa yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet nykyistä paremmin ja raportoi tulosten saavuttamisesta yhtenäisellä tavalla

kansainvälisen talouskriisin seurauksena suomen kansantalous ja vienti supistuivat poikkeuksellisen rajusti

kriisin syveneminen tuli talousennustajille pitkälti yllätyksenä

euroalueen maiden julkistalouksien voimakas velkaantuminen ja alijäämien kasvu muodostavat huomattavan riskin ja taloudellisen epätasapainotilan

valiokunnan mielestä julkisen talouden tulojen ja menojen epäsuhta uhkaa jäädä pysyväksi jolloin myös valtion menoja ja velanottoa on tarkasteltava kriittisesti

toinen on tämä eduskunnan etääntyminen liikennepoliittisesta päätöksenteosta mikä on voimistunut tämän hallituskauden aikana valitettavasti

liikenneviraston ja liikenteen turvallisuusviraston perustaminen on tehnyt sen että esimerkiksi kansanedustajista suurin osa ei tiedä mihin väyläinvestointeihin peruskunnossapitomäärärahat menevät

valiokunnan mielestä hyvinvointipalvelujen ja julkisen talouden rahoituspohjaa on vahvistettava kiireellisesti ja määrätietoisesti

kunnat tarvitsevat myös palvelujen tuottavuutta pysyvästi nostavia toimenpiteitä joiden vaikutukset ovat pitempiaikaisia kuten sähköisten palvelujen kehittämistä

liikenneministerin tehtävänä on puolustaa tätä hanketta koska se on myös kaikilla taloudellisilla mittareilla mitattuna positiivinen ratkaisu

valtiovarainministeriöllä kuten muillakin talousennustajilla on ollut suuria vaikeuksia ennakoida suhdannekäänteiden toteutumista mikä on johtanut vuoroin talouskasvun yli ja vuoroin aliarvioimiseen

tämä työ on parhaillaan käynnissä

eduskunta edellyttää että hallitus raportoi verotukiselvityksen tuloksista eduskunnalle mahdollisimman pian

valiokunta pitää valtiovarainministeriön käyttämää tuottavuusohjelman kokonaishyötyjen esittämistapaa liian suppeana ja henkilöstövähennyksiin keskittyvänä

puhemies

valiokunnan mielestä sosiaali ja terveysministeriö on antanut tilinpäätöskertomuksessa liian myönteisen kuvan sähköisen reseptihankkeen toteutumisesta

mutta me emme voi veropohjaa kuitenkaan alentaa sillä tavalla että työn verotusta ainoastaan alennetaan vuodesta toiseen eikä tehdä mitään muita veropoliittisia johtopäätöksiä

siksi on tärkeää että ajoitettaisiin pääoma ja osinkotulojen verotuksen lievä tarkistus ylöspäin merkittäviin työtulovähennysratkaisuihin

varsinkin tulopoliittiseen ratkaisuun joka on suomen talouspolitiikan kannalta erittäin keskeinen seuraavana vuonna hallituksen kyllä olisi kannattanut varata enemmän veropoliittisia paukkuja eikä tähän suhdannetilanteeseen ja vielä sosiaalisesti kuitenkin kohtaannoltaan väärällä tavalla

terveydenhuollon nykyinen kehityssuunta henkilöstövajeineen siirtää kansalaisia yksityisten palvelujen käyttäjiksi ja murentaa kansalaisten arvostaman julkisen terveydenhuollon perustaa

eduskunta edellyttää että hallitus tekee selvityksen ja vertaa kansalaisten arvostamia julkisten sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen kustannuksia ja kokonaistaloudellisia hyötyjä kuntien omana toimintana ostopalveluna tai ulkoistettuna palveluna

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtiontalouden kehyksen vaikuttavuudesta finanssipolitiikan hallintavälineenä

valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus on oecdn suositusten mukainen ja on ensimmäinen koko vaalikauden kattava kehysmenettelyn ja finanssipolitiikan ulkoisen arvioinnin raportti

se on selvästi antanut tarkastusvirastolle enemmän liikkumatilaa ja paremman paikan arvioida valtiontalouden erilaisia asioita

tarkastus on myös osa vtvn laajempaa finanssipolitiikan tietoperustan luotettavuutta ja finanssipolitiikan tavoitteiden saavuttamista arvioivaa tarkastuksen teema aluetta

arvioinnin kohteena oli myös se miten kehysmenettelyllä on pystytty vaikuttamaan julkisen talouden kestävyyteen

tätä varten vtv toteutti elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen etlan kanssa tutkimushankkeen kestävyysvajeesta ja siihen liittyvistä epävarmuuksista

tarkastuksessa ei myöskään arvioitu laajemmin aktiivisen suhdannepolitiikan tarkoituksenmukaisuutta eikä suomessa harjoitetun elvytyksen tuloksellisuutta

valiokunnan mielestä tarkastusvirastossa tehty työ antaa kuitenkin eduskunnalle hyvän mahdollisuuden vaali ja kehyskauden taitteessa arvioida finanssipolitiikan sääntöjä ja kehysmenettelyä sekä tuoda esille kehitystarpeita

suomessa on käytössä monien muiden maiden tapaan erilaisia finanssipolitiikan sääntöjä

näistä tärkein on hallitusohjelmassa koko vaalikaudelle asetettava menosääntö ja vuosittain tehtävä valtiontalouden kehyspäätös

eduskunnan budjettivalta ohittaa oikeudellisesti valtiontalouden kehyksen ja menosäännön mutta kehysmenettelyllä on merkittävä tosiasiallinen vaikutus vuotuisen talousarvion sisällön kannalta

rakentamisen vapaus on perinne suomessa

kaunisto suurin piirtein tällä tavalla kuvaili puheenvuorossaan suhdettaan tähän rakentamisen ja kaavoituksen lainsäädäntöön

kauniston puheenvuoro oli hyvä mutta kuitenkin tähän halusin tarttua ja todeta että tämä rakentamisen vapaus ja ennen kaikkea asemakaava alueitten ulkopuolelle tapahtunut rakentaminen viimeisen sadan vuoden aikana on tehnyt tästä suomen asumisen ja elämisen rakenteesta ja palvelurakenteesta sen mukana tosi rikkaan miehen kalliin järjestelmän

nyt tietenkin tämän eduskunnassa hyväksytyn vaaliaikataulun muutoksen johdosta tämä on myös eräällä tavalla välttämättömyys jotta eduskunnalle jää riittävästi aikaa käsitellä tätä tärkeää kehystä ja toivottavasti uuden eduskunnan käsittelyssä vähän uudistunutta ja parannettua kehystä

kyllä maankäytön suunnittelu on kaikessa oleellisessa yksi kaikkein tärkeimpiä asioita ympäristön muotoutumisen kannalta ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta mutta myös siltä kannalta että me rakennamme järkeviä yhdyskuntia ja niille järkevät palvelut siis maankäytön suunnittelun kautta

tietoperustan puutteet kaventavat tosiasiallisesti eduskunnan finanssivaltaa ja vahvistavat kehysten valmistelijan valtiovarainministeriön valtaa

siksi minusta on tärkeää muistuttaa myös tässä yhdestä tärkeästä periaatteesta että myös tulevaisuudessa maakuntakaavat valmistellaan maakunnissa ja ne hyväksytään siellä maakunnissa

valiokunta edellyttääkin omassa mietinnössään jonka se eduskunnalle esittää että valtiontalouden kehysten tietoperustaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä selkeytetään ja parannetaan

sitten tietenkin ihmisillä on oikeus reagoida jos niin katsovat laillisuusperustein yleensä että on valittamisen aihetta

ne valitukset jopa hidastavat joskus kaavoitusta liiankin kanssa mutta sen kanssa me joka tapauksessa joudumme elämään

kehysten tietoperustan on annettava eduskunnalle nykyistä paremmat edellytykset kehyksiä koskevalle päätöksenteolle ja kehysten noudattamista ja tavoitteiden toteuttamista koskevalle seurannalle

se miksi maakuntakaavat ovat tulleet niin tärkeiksi suomessa osittain johtuu siitä että tämä kunta ja palvelurakenneuudistus ei etene

siinähän työssäkäyntialueet tulisivat järkevästi kaavoituksenkin käsiteltäväksi ja toivottavasti tulevaisuudessa me saamme työssäkäyntialueista muodostuvan kuntarakenteen perusteiltaan sille pohjalle muodostettua jolloin tämä maakuntakaavojen merkitys ja tarve jonkin verran vähenee

kehysmenettelyn finanssipoliittiset vaikutukset ovat kehysten kapeasta kattavuudesta johtuen kuitenkin rajallisia sillä valtaosa julkisen talouden menoista on kehyksen ulkopuolella

sitten lopuksi haluaisin vain todeta sen että kaupan rakenne on tietenkin yksi ihmisten kaikkein tärkeimmistä palvelujen rakenteista ja se missä kaupan palveluja on mistä ihminen voi ne saada on myös suomalaisen ympäristöpolitiikan kannalta äärettömän tärkeä asia

talousarvion ulkopuolella olevat rahastot muodostavat merkittävän poikkeuksen eduskunnan budjettivallasta eikä rahastojen taloudesta ole käytöstä selkeää kokonaiskuvaa ei eduskunnalla eikä yksittäisillä kansanedustajilla

tässä mielessä tämä hallituksen esitys joka eduskuntaan on annettu on tärkeä lisä tämän kaupan palvelurakenteen järkiperäistämiseksi tulevaisuudessa ja sen varmistamiseksi että myös asumistaajamissa tulevaisuuden kaupan palvelut ovat järkevästi tarjolla ja ympäristöystävällisesti saatavissa

arvoisa puhemies

liikenneinvestointien suunnittelun ja toteutuksen kannalta vaalikausi ja valtiontalouden kehyskausi ovat liian lyhyitä ajanjaksoja

nyt vaali ja kehyskauden taittuessa on valiokunnan mielestä oikea aika edetä ja tehdä muutoksia liikenneinvestointien käsittelytapaan

valiokunta edellyttää että kehysmenettelyn rakennetta muutetaan ja otetaan käyttöön mekanismi joka mahdollistaa kannattavien ja itsensä takaisin maksavien liikenneinvestointien tekemisen ja välitarkastelun

saarinen kävi kysymässä allekirjoittaneelta eikö tätä menettelyä voisi laajemminkin käyttää hyväksi